mutta muutamia kohtia täällä on jotka kyllä toivon liikenne ja viestintävaliokunnan käyvän tarkasti lävitse niin että näitä ministerinkin äsken mainitsemia asioita ja tässä myöskin omassa puheenvuorossani esillä pitämiäni asioita sinne ei jää

valiokunta siis pitää välttämättömänä että resurssien käytön painopisteen tulee olla vahvasti metsiin perustuvien elinkeinojen alueellisessa edistämisessä

organisaatiorakenteen uudistaminen ei saa johtaa resurssien ohjaamiseen pelkästään rahoitus ja tarkastustehtäviin vaan metsäkeskuksen resurssien käytön painopisteen tulee olla entistä selkeämmin metsiin perustuvien elinkeinojen edistämisessä

elikkä kun täällä ehdotuksessa puhutaan että minkälaiset kuljetukset eivät tarvitse liikennelupaa niin täällä sanotaan yhtenä kohtana että haketusurakoinnissa metsä tai muuta haketta hakettava urakoitsija kuljettaa haketusmateriaalin

me olemme kaikki yhdessä sopineet ja toivoneet ja asettaneet tavoitteeksi vihreän talouden biotalouden edistämisen yhtenä suomen kulmakivistä tulevaisuudessa ja siitä kaiken hyödyn irti saamisen talouden näkökulmasta myöskin

myös metsäneuvoston jäsenten on edustettava laaja alaisesti nimenomaan maakunnan metsiin perustuvien elinkeinojen kehittämisen kannalta keskeistä asiantuntemusta

ja jos se sama laite sama kuljettaja sama yhdistelmä tekee sen haketustyön niin sen jälkeen se ei enää ole tavannut että maan ilmaan ja luo ilman tätä liikennelupaa tarkoitetun kuljetuksen kohteena

elikkä siinä mielessä kun tekniikka kehittyy virtaviivaistuu modernisoituu niin onko tämä harkittu loppuun asti vai tarkoitetaanko tällä myöskin sitten sitä materiaalia joka siitä saadaan eikä ainoastaan sitä raaka ainetta

tuottajahinnat ovat kaikilla keskeisillä tuotantosuunnilla alentuneet merkittävästi

yksi asia joka tässä keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle on se että nyt kun me siirrymme yhä enemmän energian tuotannossa ja käytössä sähköön merkitsee se sitä että siirtokapasiteettia me joudumme rakentamaan merkittävästi lisää ja tehostamaan entisiä

nyt sitten tällä hetkellä on fingridin taholta aika monia kiistoja olemassa lunastushinnoista ja ei voi olla niin että tällaisesta pomminvarmasta bisneksestä mitä fingrid pitää yllä sähkönsiirron osalta joutuvat yksittäiset maanomistajat jotka myös harjoittavat liiketoimintaa niillä maillaan kärsimään ja saavat niistä olemattomia korvauksia

mutta mitä ovat nyt keinot joilla oikeasti aidosti sitä ahdinkoa jota kannattavuuden osalta meidän maataloudessa ruuantuotannossa on tällä hetkellä helpotetaan

keinoja on te luettelitte äsken muutaman jotka on tehty kriisin edellyttämällä tavalla ja paniikkimielialalla mutta nyt tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja nyt tarvitaan ennakoitavuutta enemmän

miten ministeri pekkarinen te näette asian ja oletteko ohjeistamassa fingridiä tältä osin että ei synny näitä kiistoja vaan pystytään sopimaan sähkönsiirrosta joka on täysin välttämätön sekä laadun että määrän osalta että se toimii moitteetta niin että se on myöskin reilun pelin kauppaa

herra puhemies

tämä hallituksen esitys paikkatietoinfrastruktuurista on nyt ensimmäistä kertaa lakiesitys jossa monet hallinnon eri sektoreilla syntyvät ja kerättävät paikkatietoaineistot saadaan yhtenäisten tietojen jakelua koskevien menettelytapojen piiriin

on hyvä että laki mahdollistaa tiealueen hyväksikäytön kaapeloinnin osalta ja sillä tavoin varmistaa sähkön saatavuutta ja myöskin sen laatua saman tien

samoin tämä lakiesitys perustuu euroopan yhteisön inspire direktiiviin jonka tavoitteena on systematisoida ja yhtenäistää tiettyjen julkisen hallinnon hallussa olevien tietovarantojen hallintaa ja niiden käytettävyyttä

mutta olen samaa mieltä niin kuin täällä on esille tullut että nyt siinä suunnitelmassa sähkömarkkinalain muutoksesta joka on vähän sukua tälle vähän kaukaa haettuna mutta kuitenkin voi olla nyt sellaisia elementtejä joissa toivon että ollaan hallituksen taholta tarkkana että ei aseteta täysin eriarvoiseen asemaan maaseudun väkeä niitä jotka siellä vakituisesti asuvat ja yrittävät ja vaikkapa kesäasukkaita

edelleenkin ihmetyttää se miksi täällä valtiovarainministeripuolue kiertää kuin kissa kuumaa puuroa tätä tupakkaveroasiaa

kertokaa nyt ministeri rinne ihan suoraan se kun kaikki muut ryhmät ovat täällä sanoneet että ne kannattavat sitä tupakkaveron nostoa sdpn mielipide mikä se on

eurooppalaisen ja kansallisten infrastruktuurien avulla pyritään parantamaan viranomaisten välistä tietojen yhteiskäyttöä ja tehostamaan siten paikkatietojen hyödyntämistä sekä takaamaan kansalaisille pääsy paikkatietoihin sähköisten viestintävälineiden kautta kuten internetin avulla

kyllähän se vain niin on että jos se velvoittavuus menee niin pitkälle että siirtohinnat nousevat kaapeloinnin kustannusten myötä niin sen laskun maksavat silloin ne jotka jatkuvasti sitä sähköä käyttävät ja korvauksen saavat ne jotka käyttävät sitä satunnaisesti

yksi muoto sitä on se että halutaan päästä yhä enemmän sähköisiin palvelumuotoihin mikä on erinomaisen hyvä asia mutta sähköisten palveluiden edellytys on se että on olemassa joku alusta sille että pystytään ne kunnalliset tai mitkä tahansa muut palvelut sähköisesti tuottamaan

direktiivin soveltamisalaan kuuluvat direktiivin liitteissä luetellut tietoryhmät jotka kuuluvat viranomaisten hallussa olevien sähköisten paikkatietojen sisältämiin aineistoihin ja niiden sisältämiin tietoihin liittyviin paikkatietopalveluihin

puhemies

niille jos minne pitäisi ei pitäisi vaan pitää se kaapelointi saada koska nyt kaikissa niissä myrskyissä joita viime aikoina on ollut suurin ongelma ja välitön ongelma on ollut se että puhelimet ovat mykistyneet ja näin ei voi olla koska se on se ihmisen hätäapuväline jolla hän apua pyytää ja se ei saa sieltä ensimmäisenä katketa

on aika myöskin kiinnittää huomiota siihen miten nämä järjestelmät toimivat miten ne prosessit toimivat ja että on se nettialusta mistä ne palvelut saadaan

ne akkujärjestelmät joita siellä tällä hetkellä on eivät ole riittävät ja siksi sinne pitää pikimmiten meidän saada lainsäädäntö jolla velvoitetaan operaattorit tietysti yhdessä sähköyhtiöiden kanssa siirtoyhtiöiden kanssa tekemään riittävä kapasiteetti joko varavoimaa tai kaapelointi

tämän tähänastisenkin keskustelun pohjalta voi jo sanoa että entistä vakuuttuneemmaksi olen tullut siitä näiden kahden lakialoitteen osalta että tämäntyyppistä lainsäädännön uudistuspohdintaa me välttämättä ja väistämättä tarvitsemme

niin ikään valiokunta toteaa että lakiesityksen pohjana edellä esitetyn mukaisesti oleva direktiivin mukainen paikkatietoinfrastruktuurin vähimmäistoimeenpano on herättänyt myös arvostelua erityisesti tiedemaailman arvostelua

maailmanlaajuisen laman tähden suomalaisten investointituotteiden erittäin merkittävä viennin vähentyminen jopa naapureiden valuuttakurs sien merkittävät muutokset ja kikkailut sillä ovat vaikuttaneet meihin mutta siitä huolimatta olemme pystyneet samaan aikaan säilyttämään kohtuudella meidän taloutemme tervehdyttämisen ja terveenä pysymisen ja myöskin pystyneet perusturvaa kasvattamaan merkittävällä tavalla tällä vaalikaudella

ne linjat eivät saa katketa vaan ne on pystyttävä kaikissa tilanteissa pitämään yllä

edustaja tolvanen toi aivan erinomaisella tavalla monta hyvää näkökulmaa omaan erittäin vankkaan kokemukseensa ja osaamiseensa pohjautuen ja niitä kyllä arvostan erittäin erittäin lujaa

valiokunta katsoo että täydentävät toimenpiteet on sisällytettävä osaksi laajempaa julkisen hallinnon tietohallinnon ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä joka on jo tällä hetkellä vireillä

vaikkapa nettirikollisuuden osalta olen aivan täsmälleen samaa mieltä että sen yksilönsuojan me olemme vieneet tällaisissa asioissa aivan liian pitkälle se estää meillä rikosten selvittämisen

asetus tulee myös määrittelemään tietopalveluissa ja yhteiskäytössä sovellettavan aineiston tietosisällön ja siten myös aineiston suhteen henkilötietolakiin

edesvastuutonta toimintaa nimenomaan vasemmisto opposition taholta

ei voi olla niin että tällaisten näin vakavien ja vastenmielisten asioiden osalta me emme saisi sitä selvyyttä esimerkiksi vaikkapa teletietoja tietoomme tai tutkijat eivät saisi niitä tietoja

valiokunta pitää välttämättömänä että komission asetusluonnoksiin mahdollisesti sisältyvät henkilötietodirektiivin kanssa ristiriidassa olevat henkilötietokysymykset nostetaan esille asetuksen valmistelutyössä ja että suomi vaikuttaa valmistelutyöhön siten ettei tällaisia ristiriitaisuuksia synny

lakiesityksen mukaiseen paikkatietoinfrastruktuuriin sisällytettävää aineistoa koskisi toisin sanoen sama säätely kuin muitakin viranomaisten hallussa olevien henkilötietojen käsittelyä

lapsen seksuaalinen koskemattomuus nyt vain on senlaatuinen ja niin vahva itseisarvo että sitä meidän kaikkien on kaikilla mahdollisilla tavoilla puolustettava ja parannettava ja siitä huolta pidettävä

arvoisa herra puhemies

se on niin iso asia että se ansaitsee kyllä huomiota

hallitukselle pitää antaa hyvää palautetta siitä että tällä vaalikaudella on tehty kosolti luonnonvarojen käyttöä edistäviä hankkeita lakeja säädöksiä

siksi toivon että nämä lakialoitteet käydään tarkkaan lävitse ja mahdollisesti uudistuksia aikaansaadaan

eräs lehden kolumnisti kirjoitti että kyllä suomessa saa asua missä tahansa vaikka veneen alla kunhan vene on ruutukaava alueella

lakiehdotus ei rajoita julkisuuslain soveltamista joten se ei myöskään käytännössä vaikuta nykyisiin viranomaisten välisiin tiedonluovutuksen käytänteihin

niillä varaudutaan siihen että me pystymme entistä enemmän kestävällä tavalla hyödyntämään meidän rikkaita luonnonvarojamme ja sitä kautta monia muita tavoitteita myöskin toteuttamaan

aika pitkään olen tässä talossa ollut ja aika monta keskustelua kuullut mutta tämänlaatuista tunnelmaa kuin nyt on ollut en ihan vähään aikaan muista kokeneeni niin vakavasta asiasta on kysymys

tämä mielestäni kuvastaa erinomaisen hyvin kyllä hallituksen harjoittamaa politiikkaa ja varsinkin sitä että yhä useampi suomalainen haluaisi asua maaseudulla mutta maaseudulle rakentamista ja siellä asumista vaikeutetaan ja jarrutetaan monella monella tavalla

puhemies

tähän esitykseen kuuluu myöskin tietoryhmä elinympäristöt ja biotoopit ja tähän liittyy myöskin metsäkeskusten paikkatietojen metsävaratietojen viranomaistietojen osalta niin sanottu metsäkeskusten metsätietoryhmä joka on myöskin aloittanut työskentelynsä

sillä tavoin on sali suhtautunut ja kaikki edustajat suhtautuneet tähän asiaan että varmasti menee kaikille perille miten isosti me kannamme huolta siitä että meidän lapsemme voivat hyvin ja heihin ei kosketa

ne sijaitsevat ympäri maata niiden omistus on erittäin hajaantunut

moni myös asuu kesämökillään joka on täysin varusteltu ja asukas haluaisi muuttaa sen vakituiseksi asunnoksi mutta sepä ei noin vain onnistukaan

ja tämä jos mikä siihen lisättynä että ne ovat myös paikkasidonnaisia tuo tullessaan sen että koordinaatio jos mikä näiden kehittämishankkeiden välillä ja myös eri hallinnon haarojen välillä on yksi kaikkein ratkaisevimpia tekijöitä siihen että pystymme näitä hyödyntämään niin kuin meidän tavoitteemme on

julkiseen hallintoon ja julkisiin palveluihin liittyvää sähköistä asiointia ja niin sanottua perustietovarantoa tietopolitiikkaa kehittää parhaimmillaan parhaillaan aktiivisesti valtiovarai kehitetään aktiivisesti parhaillaan valtiovarainministeriön johdolla

samalla se myös mahdollistaa hyvinvoinnin lisääntymisen paikallisyhteisöille joille on myös annettava vastuuta näiden toimintatapojen hyödyntämisessä ja toteuttamisessa

herra puhemies

täällä pääministeri katainen äsken omassa puheenvuorossaan vähän kysellen ihmetteli sitä miksi meillä tässä maassa ei enemmän arvosteta edistystä ja kokeiluja ja innovatiivisuutta ja rohkeutta

koska julkisten paikkatietojen saatavuus hinnoittelu ja jatkokäyttöoikeudet ovat tätä kehitteillä olevaa laajempaa julkisen hallinnon tietopolitiikkaa näitä kysymyksiä on käsitelty lakiehdotuksessa vain direktiivin minimivaatimusten mukaisesti

ennen kaikkea näiden mahdollisuus huoltovarmuutemme kohentamiseen on yksi sellainen meidän ilmasto ja ympäristötavoitteidemme lisäksi joka myöskin tulee näiden talousmittareiden osalla hyödynnettyä yhtä aikaa

oli hyvä kuulla ministeriltä ja olemme myöskin keskusteluja käyneet siitä että tehdään kaikki mitä voidaan

mutta se mitä viljelijät nyt siis odottavat on se että aidosti sanotaan että ne tuet maksetaan

tekijänoikeuteen liittyviä kysymyksiä ei ole myöskään käsitelty lakiehdotuksessa koska direktiivin johdantolauseessa nimenomaisesti todetaan että direktiivi ei saisi vaikuttaa viranomaisten teollis ja tekijänoikeuksien olemassaoloon eikä omistukseen

maa ja metsätalousvaliokunta kiinnitti biomassojen hyödyntämiseen ja markkinoihin sekä niihin liittyvien palvelujen osalta erityisesti huomiota kokonaisvaltaiseen tarkastelutapaan

olisiko ministeri vapaavuori joka olette vielä täällä paikalla meidän pikkuhiljalleen alettava luottaa ihan ihmiseenkin ja yrittäjiin eikä niin että jos jossain vähän ripsahtaa ja rapsahtaa niin heti tehdään siitä säädös jolla estetään samalla vaikka millä mitalla sitä uutta ja sitä kokeilunhalua sitä rohkeutta jota meissä suomalaisissa on

on erittäin hyvä että ympäristövaliokunta teki perusteellisen ja hyvän työn ja monet monet valiokunnat antoivat sille lausuntonsa tästä itämeri asiasta

biotalouteen pohjautuvien ratkaisujen merkitys äsken mainittuun ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen käytön kestävyyteen liittyy keskeisesti haasteena siihen miten niitä pystytään hyödyntämään

esityksen pohjana olevan hajautetun toimeenpanomallin vuoksi esityksen suorat taloudelliset vaikutukset riippuvat siitä kuinka esityksen edellyttämät toimet ja palvelut pystytään eri organisaatioissa lähivuosina yhdistämään muihin tietojenkäsittelyprosesseihin ja kuinka tehokkaasti eri organisaatiot kykenevät tekemään yhteistyötä

asia on akuutti ja suomenkin täytyy oma osuutensa tämän yhteisen talkoon eteen tehdä ja se koskee kaikkia toimialoja ja koko maata se on ihan selvä

tämä on mielestäni erittäin merkittävä kilpailukykykysymys kun me kuitenkin haluamme kohentaa meidän kilpailukykyämme ja samalla me jatkuvasti vaan säätelemme ja säätelemme lisää ja lisää

yksi ongelma joka itämeri asiassa on niin kuin yleensäkin kaikissa kansainvälisissä toimissa joissa vaaditaan laajaa sitoutumista on se miten saamme kaikkien niiden maiden päättäjät ja päätöksenteon sellaiseen järjestykseen että se on yhtämittaista ja kaikki ottavat asian yhtä vakavasti ei ainoastaan suomi vaan esimerkiksi vaikkapa venäjä ja puola

ne ehkäisevät ekosysteemien köyhtymistä sekä edistävät talouskehitystä ja luovat uusia työpaikkoja ja tämä hajautettu toimintamalli on se perustoimintamalli biotalouden osalta

valiokunta toteaakin että pitkähköt siirtymäajat antavat paikkatietoa hallinnoiville viranomaisille hyvät mahdollisuudet yhdistää tähän esitykseen liittyvät kehittämistehtävät muuhun yleiseen tietotekniseen kehittämiseen

mutta kuitenkin on niin että nekin lakiesitykset melkein laitanaan joita hallitus tuo eduskunnan käsittelyyn sisältävät lisäbyrokratiaa

jotta meillä on maaseudulla maataloudessa ja koko biotaloudessa sitä valoisaa tulevaisuutta mitä ministerikin täällä aivan oikein maalaili pitää meillä olla myös kannattava nykyhetki

samalla kun se on hajautettua se vähentää luonnonvarojen kuljetuksen tarvetta mahdollistaa joustavasti eri raaka aineiden käytön niiden yhdistämisen tehostaa raaka ainekiertoja vahvistaa ja parantaa huoltovarmuutta

tästä nykyhetken kannattavuudesta ja lähitulevaisuuden kannattavuudesta hallitus muuten kantaa raskaan taakan niillä leikkauksilla ja niillä kustannusten kasvatuksilla mitä se on kaiken kaikkiaan tehnyt koko maaseutua ajatellen

niiden päästövalumat itämereen ovat aivan toista luokkaa kuin meidän suomalaisten ja siksi on välttämätöntä että ne kantavat myöskin samanlaisen ja yhtä suuren vastuun asiasta

esityksen perustelujen mukaan paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voisi tekijänoikeuden perusteella edelleen asettaa aineiston käytölle tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja

kun me puhumme byrokratian vähentämisestä ja sitten kuitenkin tänne tuodaan lakiesityksiä joilla sitä kasvatetaan taas puhutaan eri asiaa ja tehdään eri asiaa

meidän täytyy joka hetki siitä niitä muistuttaa

biotalouden kehittämisen pullonkauloja

nykyinen keskittämistä suosiva tuotantotapa kaupan rakenteet kankeat viranomaiskäytännöt sekä myös alan toimijoiden asenteet sisäänpäin kääntyminen ja siiloutuminen niin kuin olemme kirjoittaneet meidän lausuntoomme ovat hallitsevia ja se että me näistä pääsemme pois ja irti on täysin välttämätöntä jotta meidän vahvat tavoitteemme uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisäämisessä pystytään toteuttamaan

tässä yhteydessä haluan myöskin esittää kiitokseni ilkka herlinille joka on erittäin voimakkaasti tätä asiaa eteenpäin vienyt laajalla kansainvälisellä rintamalla ja saanut aikaan erittäin merkittävän yhteisymmärryksen ja sen että valtionpäämiehiä myöten kokoonnuttiin helsinkiin päättämään uusista linjauksista ja antamaan sitoumuksia itämeren hyväksi

ehdotetun säännöksen osalta valiokunnalle on todettu että koska julkisten paikkatietojen saatavuus hinnoittelu ja jatkokäyttöoikeudet ovat edellä todetun mukaisesti osa kehitteillä olevaa laajempaa kansallista tietopolitiikkaa myös näitä kysymyksiä käsitellään lakiehdotuksessa vain direktiivin minimivaatimusten osalta

kilpailulaki ja sen tulkinta on kerta kaikkiaan vanhentunut ja vanhanaikainen

tästä on lukuisia esimerkkejä

tämä ei kaiken lisäksi maksa mitään päinvastoin se alentaa valtion kustannuksia lisää yrittäjien edellytyksiä investoida ja kehittää toimintaansa

ydinvoimaluvan osalta ministeri vapaavuori on sanonut että kotimaiseksi omistajuudeksi riittää eu ja eta alueen omistajuus

valiokunta pitääkin välttämättömänä sen varmistamista että samanlaisessa käyttötarkoituksessa yliopiston tutkijalle ja valtion laitoksessa työskentelevälle tutkijalle on samanlaiset käyttöehdot esimerkiksi kilpailtaessa samasta hankkeesta

nämähän eivät ole missään suhteessa keskenään koska myös kilpailu elintarvikemarkkinoilla on paljon laajempaa kuin kotimaassa tapahtuvaa

puhemies

ja kun me joudumme tekemään ja viljelijät ja yrittäjät joutuvat moneen kertaan samoja tietoja eri viranomaisille antamaan niin kyllä viranomaisten tiedonkulkua on myöskin merkittävästi parannettava

puhemies

muutama havainto tästä itämeri tilanteesta

perkiön äskeiseen puheenvuoroon on pakko puuttua sen verran että hän antoi ymmärtää että maataloudella ei olisi ympäristölupajärjestelmää

meille tuodaan erittäin voimakkaasti myöskin ruuan raaka aineita ja ennen kaikkea valmiita tuotteita ja molemmilla asioilla merkittävästi vaikutetaan alentavasti tuottajahintoihin puun raaka ainehintoihin ja sillä tavalla pidetään keinotekoisesti voi näin sanoa markkinatalouden mekanismien avulla yllä epätasapainoa markkinoilla

ja niin kuin moneen otteeseen täällä totesin tämä lakiesitys on minimiehdot täyttävä ja siksi tälle jatkovalmistelutyölle on aivan erityinen tarve ja välttämättömyys jotta myös ne kansalliset hyödyt jotka tästä väistämättä ja eittämättä tulevat ja joiden pitää tulla saadaan maksimaalisesti tehtyä

tämä on virheellinen tieto

se ei ole ala joka toimii vailla ympäristömääräyksiä päinvastoin on erittäin voimakas ja perusteellinen ympäristölupavaatimus jota myöskin seurataan

herra puhemies